inhimillisyyden virheiden tekemisen ja päätösten korjaamisen myöntämisen kautta voi paitsi parantaa asioita myös saada enemmän arvostusta

euroopan unionin perusperiaatteet ne kauan sitten muovatut lähtökohtaiset tavoitteet neljästä vapaudesta ovat ajatuksen tasolla hyvin ymmärrettäviä sinänsä kauniita tavoitteita

ne eivät voi kuitenkaan poistaa sitä tosiasiaa että euroopan ja euroalueen sisällä on rakenteellisesti hyvin paljon toisistaan poikkeavia yhteiskuntia joiden toimintaperiaatteet kulttuuri ja yhteiskuntajärjestys ovat muovautuneet pitkän ajan kuluessa

joillakin mailla on erittäin pitkä historiallinen perspektiivi ja tavat jotka noissa maissa ovat ajan saatossa rakentuneet peilautuvat myös tämän päivän yhteiskunnassa

euroopan unionin ja euron mallioppilas suomi voi vielä toistaiseksi riemuita luottoluokituksestaan mutta sen yhteiselämä ja harmonisointi erityisesti erilaisiin eteläeurooppalaisiin talouksiin ei voi perustua tulonsiirtoihin ja syvempään integraatioon jonka päässä on euroopan liittovaltio

no bail out sääntö on ollut rahaliiton peruskivi mutta sitä ei ole noudatettu eikä nykyisellä linjalla tulla noudattamaankaan pitkään aikaan

onko omien sääntöjen muokkaaminen tai tulkitseminen aina tilanteeseen sopivan tarkoituksen mukaan toimintalinja myös jatkossa vai olisiko jo syytä palata katsomaan mitä on alun perin sovittu ja toimia sen mukaan

onko näin että jos niihin eivät sitten muut maat suostu jääkö suomi kuitenkin ulkopuolelle eli onko se perussuomalaistenkin ulkopuolelle jääminen sitten ihan oikeasti vaihtoehto

arvoisa puhemies

edustaja haapanen kyseli tuossa aiemmin siihen suuntaan mitä ovat suomalaiset tavat tai suomalainen tapakulttuuri ja millainen se on

minusta se on todella hyvä kysymys ja olen miettinyt sitä ja tullut sitten siihen tulokseen tiivistäisin tämän asian siten että suomalainen tapakulttuuri on jotain sellaista joka on yleisesti jaettu näkemys siitä mikä on oikein tai mistä ollaan samaa mieltä tai mikä koetaan hyväksyttävänä laajasti tässä yhteiskunnassa

asia lähetetään sosiaali terveys oli dr

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

uskallan sanoa että esimerkiksi tässä salissa jos ei nyt ihan kaikki niin ainakin lähes kaikki ovat sitä mieltä että sukupuolet ovat keskenään tasa arvoisia

tässä yhteydessä sitten voidaan esittää se kysymys onko kenties joitakin maahanmuuttajaryhmiä tai uskonnollisista viitekehyksistä tulevia ryhmiä jotka eivät jaa tätä näkemystä sukupuolten välisestä tasa arvosta eivätkä siten jaa myöskään suomessa yleisesti vallalla olevaa tapakulttuuria

herra puhemies

on myönteistä että kuntien velvoitteita on tarkoitus vähentää seuraavien vuosien aikana onhan nykyinen kuntien kestävyysvaje syntynyt lähinnä kuntien tehtävien lisäämisellä rahoituksen pysyttyä entisellään

valitettavasti hallitus tuntuu kuitenkin jääneen kiinni ajatukseen suuruuden ekonomiasta koska se painostaa suurten kaupunkiseutujen kuntia yhteen pakkoliitoksen uhalla

myös opiskelijoiden valmistumisaikojen ripeyttäminen on täysin perusteltua

on jäänyt epäselväksi miksi hallitus ei pidä sopivana koskea edes pitkällä tikulla pyhiin lehmiin kuten kehitysapuun eu maksuosuuteemme tai maahanmuuton kustannuksiin

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

kehitysavun vaikuttavuudesta ei ole todisteita euroopan unionissa maksamme esimerkiksi britannian jäsenmaksun alennuksesta ja euroalueella tuemme euroopan unionin omien sopimusten vastaisesti käytännössä konkurssissa olevia valtioita

meillä on esimerkiksi aivan uusi malli kehitysavun rahoittamiseksi minkä lisäksi haluamme järkevöittää maahanmuuttopolitiikkaa poistaa pakkoruotsin ja ottaa kansallisen edun tavoittelun eurooppa politiikkamme päätavoitteeksi

haluamme yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja poistaa tuloloukkuja ottaa uutta teknologiaa tehokkaammin käyttöön ja yhdistää työntekijöiden tarjonnan ja työnantajien kysynnän panostamalla oppisopimuskoulutukseen

kotona asuminen vaikka sinne hamaan loppuun asti on ihan varmasti meistä jokaisen toive mutta se on todellinen vaihtoehto vain ja ainoastaan silloin kun kotona asuva kokee olevansa turvassa ja saa kotiinsa riittävää apua ja hoivaa

se että joku tulee antamaan lääkkeet aamulla ja illalla ja käyttää kerran viikossa suihkussa ei kuulosta vaihtoehdolta jota kukaan itselleen valitsisi

me jokainen näemme lehdissä ja televisiossa tositarinoita lukemattomista päivistä joita kotona hoidettavat vanhukset viettävät ikkunasta ulos tuijottaen odottaen iltavuoroon tulevan hoitajan pikavisiittiä

asia

kyseessä on puhdas poliittinen valinta siitä mihin rahaa käytetään ja mihin ei

arvoisa puhemies

edustaja juvonen keskustelun alkupuolella puheenvuorossaan korosti ikäihmisten asemaa ja sen parantamista ja antoi keskustalle asianmukaiset kehut asian nostamisesta esille välikysymyksen kautta

tässä salissa on puhuttu paljon laitoshoidosta pitkäaikaissairaanhoidosta palveluasumisesta vanhainkodeista kotiavusta monista yhteiskunnan järjestämistä tai ainakin osittain rahoittamista palveluista

sen lisäksi että voimme aivan asianmukaisesti vaatia ja edellyttää yhteiskunnan hoitavan velvoitteensa joita me verovaroin rahoitamme haluan nostaa esille vapaaehtoistyön järjestöjen tekemän työn ja oman perheen merkityksen myös tässä käsiteltävässä kysymyksessä

on erittäin helppoa vaatia yhteiskunnalta lisää rahaa sinne ja lisää rahaa tänne ikään kuin ulkoistamme toisten tukemisen ja auttamisen kokonaisuudessaan jollekin ulkopuoliselle ulottuvuudelle

herra puhemies tämä ministerin esitys tässä ajankohdasta kuulostaa tartunnan on esitetty pöydällepanoa ja onko näiden tuotto säilytetään taustalle niin tämä asia laitetaan aivan sopivalta

kaipaisin myös ikääntyvien palveluista ja hoivasta puhumiseen lakien säätämisen ja suosituksen antamisen lisäksi sellaista arvokeskustelua jossa mietitään mikä on perheen ja perheenjäsenten oma rooli ja vastuu siinä että huolehditaan siitä että kaikilla läheisillä on mahdollisimman hyvä olla myös niillä suvun ikääntyneimmillä

erilaisten sairauksien ja vaivojen takia on tietenkin päivänselvää että ihminen tarvitsee myös ammattitaitoista hoitoa ja apua mutta esimerkiksi kotona asuvan ikäihmisen arki helpottuu myös siten että me todella heitä autamme ja kannamme vastuun lähimmäisistä arjen pienillä teoilla

maksamme veroja hoidon ja avun rahoittamiseksi mutta lähimmäisenrakkauden ja perhearvojen näkökulmasta toisten omaehtoinen tukeminen on suorastaan välttämätöntä eikä sitä pidä unohtaa vaikkemme me voi sitä millään lakipykälällä täällä säätää

monessa yhteiskunnan kipukohdassa tai kriisitilanteessa olen miettinyt sitä kuinka moni ongelma voitaisiin välttää tai kuinka montaa ongelmaa voitaisiin helpottaa kun ojentaisimme auttavan kätemme toisille silloin kun heillä on vaikeaa

omiin korviini on kantautunut kiitosta ja kehuja ruohonjuuritason toimijoiden työstä jota erilaiset yhteisöt kunnan viranhaltijoiden toiminnan ulkopuolella tekevät esimerkiksi vanhusten hyväksi

arjessa selviytyminen ihmisarvoinen elämä alusta loppuun ja tarvittavan hoidon saaminen kulkevat useiden käsien kautta ja näissä tavoitteissa onnistuminen vaatii yhteistyötä hyvää koordinaatiota ja jokaisen oman vastuun tunnistamista ja käytäntöön viemistä lakien ja riittävän rahoituksen lisäksi

lopuksi kannatan edustaja juvosen tekemää epäluottamuslause ehdotusta

edustajille tähän väliin tiedoksi että kamera automatiikassa ilmenneen teknisen vian vuoksi joka vaikuttaa siis kaikkiin verkkolähetyksiin edustajia pyydetään käyttämään kaikki puheenvuorot täältä puhujakorokkeelta

asia

asiasta

ensimmäinen niistä on huoltosuhde jonka heikkenemistä käytetään laajasti ja usein yhtenä perusteluna kuntauudistuksen tarpeelle monien kuntien osalta

kuntauudistuksen rakennetyöryhmän selvityksessä toki mainitaan myös taloudellinen huoltosuhde tai toiselta nimeltään elatussuhde mikä on se huolestuttavampi mittari

pelkkä huoltosuhde ei kerro koko totuutta tilanteesta jos työikäiset eivät itse ole työelämässä mukana vaan jonkinlaisten tulonsiirtojen kohteena

kaksi tai useampi köyhää yhdistämällä ei juuri apuja ole löydettävissä

pelkkien rakenteiden uudistus ei riitä vaan tulisi miettiä miten yrittäminen ja sitä kautta työllistäminen ovat paremmin mahdollisia kaikkialla suomessa ei ainoastaan isommissa keskuksissa tai niiden välittömässä läheisyydessä

segregaatio suomessa tyypillisesti koostuu syrjäytyneiden pienituloisten ja maahanmuuttajien keskittymisestä tietyille asuinalueille nimenomaan isommissa kaupungeissa

asuinalueiden eriytyminen on kiihtynyt ja se etenee koko ajan

esimerkiksi kotikulmillani turun varissuolla maahanmuuttajien osuus alueen asukkaista on koko ajan kasvanut siitä huolimatta että sekä kaupunki että valtio omilla tahoillaan ainakin puhuvat paljon asioita kotouttamisesta ja syrjäytymiskierteen katkaisemisesta

kuntaliitokset eivät ratkaise perustavaa segregaation ongelmaa niitä taustalla olevia syitä jotka ovat tilanteen synnyttäneet ja jotka sitä ylläpitävät ja jopa pahentavat

mitkään tulonsiirtojen lisäykset tai kuntien liitokset eivät riitä mikäli emme saa aikaan merkittäviä muutoksia parempaan suuntaan työllisyysasteessa myös maahanmuuttajien työllisyysasteessa

kyllä

asia

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

ulkoasiainvaliokunta kuuli asian käsittelyn yhteydessä normaaliin tapaan useita asiantuntijoita

kokonaisuudesta voinee vetää sen johtopäätöksen että kroatia on eu kriteerein tarkasteltuna kohtuullisessa liittymiskunnossa kenties paremmassa kuin jokin tai jotkin edes nykyisistä jäsenmaista

toisaalta esimerkiksi transparency internationalin korruptiovertailussa kroatialla on toki vielä parannettavaa mutta se sijoittuu edelleen korkeammalle kuin esimerkiksi kreikka ja italia

herra puhemies

ulkoasiainvaliokunta onkin tuossa mietinnössään painottanut mielestäni onnistuneesti niitä asioita joissa eun alueella on ollut jo siitä kaksi on vaikea joissakin tapauksissa vaikeuksia

näitä ovat juuri korruption kitkeminen vähemmistöjen kunnioittaminen oikeusvaltiokysymykset ja yhtenä tärkeänä yksityiskohtana telakkateollisuus joka rakenneuudistuksen myötä toivottavasti saatetaan kilpailuasetelmissa mahdollisimman nopeasti samojen sääntöjen piiriin kuin muut eu maat

ministeri viitanen vieraili hiljattain kotilähiössäni varissuolla turussa ja muistutti budjetin sisältämästä korjausrakentamisen tukipaketista

kroatian jäsenyyden myötä suomen maksuosuus jälleen kasvaa

toisaalta myös mitä tulee tuohon mitä edustaja komi mainitsi näistä arvioista siitä että suomi voi menettää jälleen yhden meppipaikan niin kyllä jos näin kroatian jäsenyyden myötä käy pienen suomen pieni vaikutusvalta kutistuu aika minimaaliseksi

tässä salissa puhutaan toistuvasti maatamme mullistavasta rakennemuutoksesta teollisuuden muuttumisesta työpaikkojen katoamisesta

kotouttamistoimenpiteet ovat tärkeitä ja niihinkin tämä hallitus satsaa mutta olisi syytä myös arvioida miten vähenevät resurssimme julkisella sektorilla taipuvat vastaamaan sellaisen maahanmuuttopolitiikan seurauksiin jonka kautta suomeen tulevien ihmisten työllistyminen on erittäin haasteellista tai jopa epätodennäköistä

työmarkkinoittemme vaatimustasoon on todellisia haasteita vastata tänä päivänä suomalaisillakin ja kaikilla suomalaisen pohjakoulutuksenkin saaneilla

kouluttamattomien kenties jopa omalla kielelläänkin luku ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien on käytännössä mahdotonta työllistyä suomalaisessa jälkiteollisessa yhteiskunnassa

tältä osin maahanmuutto voi luoda työtä siis tätä työn tarjontaa vain julkiselle sektorille erilaisiin maahanmuuttajille

asia

debatin aikana moni puhui työllisyydestä kasvusta ja viennistä

vienti on suomelle erittäin tärkeä asia ja sen osalta kasvot tulisikin kääntää erityisesti niihin suuntiin joissa on uusia mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia

kehysselonteon mukaan hallitus pyrkii turvaamaan suomen edustustoverkon kattavuuden maamme poliittisen vaikuttavuuden ja palvelukyvyn säilyttämiseksi

tässä asiassa hallitus on oikeilla linjoilla mutta vielä parempi ilmaisu olisi että hallitus turvaa edustustoverkon eikä vain pyri niin tekemään

edustustojen lakkauttaminen olisi väärä paikka säästää

sulkemiset myös vähentäisivät valtionhallinnon tilannekuvaa nykyisiltä tai mahdollisilta konfliktialueilta tai kansainvälisen terrorismin maista

hallituksen kehysriihessä kävi ilmi myös että työ ja elinkeinoministeriön yhteyteen perustetaan kotouttamisen osaamisyksikkö jonka tarkoituksena on pitkäjänteisesti tukea paikallisten toimijoiden osaamista maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi

on hyvä että hallitus vihdoin kiinnittää huomiota maahanmuuttajien heikkoon työllisyysasteeseen ja ongelmiin kotoutumisessa mutta asiassa on herätty aika pitkällä viiveellä

maahanmuuttopolitiikkaa on osattava ja uskallettava arvioida jatkossa niin että tehdyistä virheistä voidaan ottaa aidosti opiksi ja saavuttaa sellainen maahanmuuttopolitiikan taso joka on kestävä sekä tämän yhteiskunnan että maahanmuuttajien osalta

kuten edustaja lindström perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossaan toi esille haluaisimme muun muassa energiapolitiikkaa järkeistämällä saada vaihtotaseen vientisektorin kilpailukyvyn sekä ympäristön kuntoon

rakennemuutosta ja teollisuuden työpaikkojen menetyksiä on vauhdittanut se että suomen kilpailukyky on vuosien aikana harjoitetun politiikan seurauksena heikentynyt

kasvu työllisyys vero energia ja hyvinvointipakettiemme tarkka sisältö tuodaankin tähän saliin arvioitavaksi ja keskusteltavaksi

asia

myös vastauspuheenvuorot tulee käyttää täältä puhujakorokkeelta

herra puhemies

haluan vielä korostaa tämän lausumaehdotuksen perusteluissa mainittua tavoitetta siitä että kotimaista tuotantoa pitää edistää ja pientuotannon esteitä purkaa

kannatan edustaja kivirannan tekemää ehdotusta